kyllä tällaista kaltaistani rahoitusekonomia kylmää kun tiedän mikä se markkinareaktio jo todennäköisesti olisi joten tältä osin tätä linjaa ei missään tapauksessa voi pitää vastuullisena

se osuu paremmin omaan ajatteluuni siitä että tarvitaan askelia finanssipolitiikan koordinaation ja vahvemman taloudenpidon suuntaan

ihan niin kuin edustaja kumpula natri täällä erittäin osuvasti kertoi kyllä me voimme säilyttää valuuttaunionin ilman että se johtaa hallitsematta tällaiseen keskinäiseen solidaarisuuteen ja hallitsematta jonkinlaiseen unioniin jossa me emme haluaisi olla ja jossa joutuisimme vaan kantamaan tahtomattamme toisten vastuita

osaltaan ministeri vapaavuorta voi kiittää esimerkiksi bisnesenkeleiden verokannustinmallin lopullisesta hiomisesta mutta niin kuin on kuultu tämä ei valitettavasti tässä taloustilanteessa ole tarpeeksi

toivotaan että ensi keväänä tuossa hallituksen puolivälitarkastelussa saadaan oikeansuuntaisia vielä mittaluokkaa suurempia kasvua ja työllisyyttä parantavia toimia

yhdyn näkemykseen joka täällä on esitetty siitä että yritysverotus ja sen rakenteellinen uudistaminen olisi merkittävä askel oikeaan suuntaan ja esimerkiksi virosta voitaisiin mallia ottaa

suomen eu hankerahoituksen parempi kokonaiskoordinaatio yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitukset kommandiittiyhtiömuotoiset pääomarahastot verotuksellisesti samalle viivalle pörssisijoitusten kanssa ja esimerkiksi joukkovelkakirjamarkkinoiden markkinapaikan kehittäminen mistä kysyisinkin viimeisimmästä ministeri vapaavuorelta

tämä on rahoitusmarkkinaosastolla kuulemma jo prosessissa

mitä sille kuuluu

välikysymyksessään se väittää hallituksen inhoavan kuntien välistä yhteistyötä väittää kyseessä olevan ideologisen valta ja keskittämispolitiikan ja jopa ihmisten omaisuuden uudelleen jakamisen

linja joka kokoaa suomalaiset yhteen

samassa puheessa kiviniemi totesi myös

keskusta oli vielä tuolloin vastuuntuntoinen ja yhteistyökykyhaluinen puolue

nyt juuri kun keskustajohdolta odottaisi rakentavaa kritiikkiä ja tosiasioihin pohjautuvia näkökulmia se pitää yllä repien ja sotien tällaista ihmeellistä itkupotkukiukuttelua

vanhaan takertuvasta miekan kalistelusta on tänään kuultu paljon tarvetta profiloitumiselle mutta aika vähän aitoa huolta isänmaan tulevaisuudesta

muuttoliike ja kaupungistuminen ovat vallitsevia faktoja ei poliittisia päätöksiä samoin kuin kuntakentän syvenevät taloudelliset haasteet

kuntauudistuksen tarve ei johdu niinkään tämän päivän tilanteesta vaan varsin pian tulevaisuudessa eteen tulevista haasteista ja nämä haasteet ovat todellisia

hyvin toimeentulevat ihmiset muuttavat pois kovan verotuksen kunnista ja nämä kunnat tipahtavat kokonaan valtion elätettäviksi

kaupunkiseuduilla jotka ovat vieläpä mittaluokkaa merkittävämpi kysymys nykyinen kuntarakenne on johtanut moninkertaiseen himmelihallintoon yhdyskuntarakenteen hajautumiseen kuntien väliseen teennäiseen miinussummakilpailuun sekä epäoptimaalisiin maankäytön ja liikenteen ratkaisuihin

meillä ei ole varaa odottaa että kuntakenttä päästetään kriisiin ennen toimeen tarttumista meidän on toimittava nyt

tästä voi kiittää myös oppositiota

arvoisa puhemies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

siksi sitä ei viime hallituskaudella saatu päätökseen ja siksi siihen tarvitaan kaikki tieto ja tuki joka kuntakentästä on saatavissa

lain omiin tai näin sinut lopuksi on syytä palauttaa mieliin paras hankkeen iskulause jossa ilmeisesti silloinen alue ja kuntaministeri hannes manninen totesi

arvoisa puhemies

täytyy edustaja rehulan puheenvuoroa sen verran kommentoida että kyllä tämä hallitus teki päätöksen vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksesta

päätös oli että lakiin ei sisällytetä sitovaa hoitajien määrän mitoitusta koskien laitospalveluita

tämä laki ja sen säätäminen nyt on kuitenkin historiallinen askel kun katsotaan vanhustenhuollon kokonaisuutta sitä miten vanhukset jatkossa saavat palveluita perustuen heidän kuntoonsa ja tilanteeseensa

edustaja rehula puheenvuorossaan nosti esiin myös sosiaaliturvan yksinkertaistamisen ja kannustavuuden parantamisen ja tältä osin voin kyllä henkilökohtaisesti allekirjoittaa edustaja rehulan näkemyksen siitä että paljon pitäisi tehdä nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän tilkkutäkin karsimiseksi ja kannustavuuden parantamiseksi

arvoisa puhemies

tähän suhteutettuna on mielestäni erittäin oikea suunta se että nyt säästetään lääkekorvauksista niin että ne jotka käyttävät vähän lääkkeitä ja maksavat niistä vähän eivät saa jatkossa enää niin paljon tukea ja vastaavasti sitten ne eurot joita lääkekorvauksiin annetaan kohdennetaan ennen muuta paljon lääkkeitä käyttäville ja paljon niistä maksaville

tähän suhteutettuna edustaja virtasen puheenvuoro jossa todettiin että oikean suuntaista mutta riittämätöntä oli mielestäni sinänsä perusfundamenteiltaan jokseenkin oikea

sen sijaan en lainkaan ymmärtänyt edustajien mäntylä ja jurva kritiikkiä tätä alkuomavastuuta kohtaan jos nimenomaan kannettiin huolta niistä joilla ei välttämättä ole riittävästi taloudellisia edellytyksiä maksaa lääkkeistään kun nimenomaan alkuomavastuu tarkoittaa että ei tarvitse kohdentaa säästöä täysimääräisesti niille jotka käyttävät paljon lääkkeitä ja maksavat niistä siis paljon vaan kohdennetaan säästö tämän alkuomavastuun muodossa niille jotka käyttävät lääkkeitä vähän ja maksavat niistä vähän

olipa sitten pienituloinen tai suurituloinen niin eikö nyt kaikkien mielestä esimerkiksi sellaiselle pienituloiselle joka käyttää lääkkeitä paljon ja maksaa niistä paljon tämä säästö olisi huomattavasti haitallisempi kuin sitten vastaavasti vähän lääkkeitä käyttävälle

sen sijaan vielä kerran edustaja jurvalle täytyy todeta että minä en nyt ihan ymmärrä miten tämä säästö olisi voitu kohdentaa jotenkin oikeudenmukaisemmin jos nyt siis säädetään alkuomavastuu jossa siihen summaan saakka jää tällaisista vähän lääkkeitä käyttävien perusterveiden ihmisten lääkkeistä se tietty korvaus kela korvaus saamatta kun sen sijaan sitten jätetään säästämättä niiden ihmisten lääkkeistä jotka käyttävät satoja tai tuhansia euroja vuodessa lääkkeisiin

olivatpa he vanhuksia tai olivatpa he pieni tai suurituloisia niin minusta tämä on oikeudenmukaisempaa että esimerkiksi minun kaltaisteni perusterveiden hyvin toimeentulevien vähän lääkkeitä käyttävien ihmisten satunnaisista antibioottikuureista ei jatkossa makseta sitä korvausta vaan siihen kohdennetaan se säästö ja sitten niille jotka käyttävät enemmän lääkkeitä ja joutuvat maksamaan niistä enemmän annetaan lääkekorvaukset jatkossakin

mutta vielä toistan että säästäminen ei tietenkään koskaan ole mukavaa ei tästäkään kohteesta eikä mistään muualtakaan mutta ne jotka sanovat että tämä esitys on viallinen sitten voivat esittää muualta joitain säästöjä tai sitten kommentoida tätä sisällölli sesti

nyt jos perussuomalaiset ja edustaja mäntylä olisivat kuunnelleet näitä aiempia puheenvuoroja kuten esimerkiksi edustaja virtasen hyvin täällä käyttämää puheenvuoroa niin olisi käynyt varmasti heillekin selväksi että tulojen pohjalta näiden lääkekorvausleikkausten kohdentaminen on äärettömän vaikeaa eikä se tässä vaiheessa ollut mahdollista

aivan kuten edustaja virtanen totesi tällaista tulopohjaista kohdennusta lääkekorvausten leikkauksiin ei ollut mahdollista toteuttaa

niin kuin ministeri täällä äsken totesi toimeentulotuessa kompensoidaan lääkkeet jolloin tämä sitten niille kaikkein köyhimmille pienituloisimmille toimeentulotuen saajille sitä kautta kompensoituu

nyt siis kun tulopohjaisesti tätä leikkausta ei voitu nyt kohdentaa kyse on siitä haluttiinko tämä kohdentaa niille jotka käyttävät paljon lääkkeitä ja maksavat niistä paljon vai niille jotka käyttävät vähän lääkkeitä ja maksavat niistä vähän

minä voin nyt kysyä perussuomalaisten edustajilta olisiko teidän mielestänne hyvä leikata niiltä köyhiltä jotka käyttävät paljon lääkkeitä ja maksavat niistä paljon vai olisiko oikeudenmukaisempaa kuten nyt esitetään että kohdennetaan leikkaus niille jotka käyttävät vähän lääkkeitä ja maksavat niistä vähän

kokoomuksen mielestä niin kuin täällä on monta kertaa kuultu oikeudenmukaista oli tässä vaikeassa tilanteessa kohdentaa tämä leikkaus juuri niin kuin hallituksen esityksessä se on tehty

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on useita kertoja todettu tällä ei tulla kohdentamaan leikkauksia mihinkään erityiseen tuloluokkaan vaan nimenomaan niihin jotka käyttävät vähän lääkkeitä ja maksavat niistä siis vähän

jos edustaja mäntylä kokee että tässä on kyse vastakkainasettelusta niin sitten varmaan on niin että vastakkainasettelun aika ei tässä suhteessa ole ohi

toivoisin että näitä hallituksen esityksiä arvioitaisiin faktojen pohjalta ja pitäydyttäisiin niissä kun täällä käydään keskustelua